asiahan on itse asiassa päinvastoin

tuhottuun mitään sanktioita myös

minkäänlainen tiukennus ei totisesti ole se että niin kuin eräiden muidenkin maiden kohdalla on jo menetelty portugalinkin odotetaan käynnistävän neuvottelut yksityisten lainanantajien kanssa näiden pysymiseksi maassa

me asetimme nämä ehdot ja teimme täysin selväksi ainakin niitten ehtojen asettamisen pohjalta sen piti tulla selväksi ettemme ole valmiita jatkamaan uusilla tukipaketeilla kreikan avustamista mikäli se ei pidä noista ehdoista kiinni

arvoisa puhemies

mielestäni voisimme lopettaa puheet ilmastotalkoista koska talkoot ovat jotain vapaaehtoista mukavaa puuhastelua yhteiseksi hyväksi jos ilmasto ongelma haluta ratkaista kyse ei ole palkoista vaan välttämätön

he käyvät siis portugali käy tätä keskustelua kaiken aikaa ovat käyneet käyvät tänä päivänä ja käyvät myöskin tulevien viikkojen aikaan täysin riippumatta siitä onko wienin deklaraatio tai se sama mitä romanian kohdalla käytettiin mukana jollakin tavalla suosituksena näissä sopimuksissa vai ei

se ei ole pitänyt ehdoista kiinni ja kun se ei ole pitänyt ehdoista kiinni on ilman muuta selvää että sitten jatkopaketteihin suomen keskusta ei ole valmis

toinen tärkeä asia on työpanoksen lisääminen

olemme me tarvitsemme kovia päästöt vähennyksiä johon kaikki sitoutuvat ja sitoutumista helpottaa se että taakkaa jaetaan

ihan viimeinen kommentti ennuste siitä mitä tuleman pitää

sen sijaan portugali paketin osalta arvoisa puhemies lopettelen kohta kataisen ja urpilaisen sopimuksessa ei edellytetty millään tavalla sijoittajavastuun lisäämistä eikä tässä sopimuksessa sellaista ole

on vaikea kuvitella sitä että tämä olisi tällä selvä että mitään uutta lisää kreikan tien tasoittamiseksi ei tarvittaisi

olemme kuvitelleet että samalla kun luomme hiilipäästöille hintaa mitä korkeampi hinta päästökaupasta tulee se ohjaa vähentämään päästöjä samalla tavalla myös hiljensi donnalle pitäisi olla hyötyy jos päästöjä imetään ilmakehästä kasvavaan biomassaan siitä pitäisi hyötyä tuo hyöty rajoittuu käytännössä olemattomiin on jokseenkin sama kasvavatko suomen metsät neljäkymmentä miljoonaa kuutiota käyttöä enemmän vai viisi miljoonaa kuutiota käyttöä enemmän tämä rapauttaa motivaation

ei liioin portugalin tarvitse myydä omaisuuttaan yhtään enempää kuin tuossa sopimuksessa alun perin siis imfn ekpn ja komission tekemässä oli sanottu eikä todellakaan minkäänlaisia vakuuksia liity portugalin lainoittamiseen

veikkaukseni on että on se vaihtoehto että tänne tuodaan uusi kreikka paketti ja taas meidät pyydetään ja vaaditaan siihen mukaan ja taas otamme lisävastuita ja toinen vaihtoehto sitten on se että ennen pitkää tänne tulee esitys esitys jonka puolesta monet poliitikot ympäri eurooppaa jo sitten puhuvat juuri se esitys mitä täällä olemme muun muassa keskustan toimesta vaatineet että kreikka hallitusti eurosta irti ja sitten sille uusi alku jota alkua imf ja myöskin euroalue on rahoittamassa

nämä ovat ne perus välttämättömyysedellytykset joilla suomi voisi päästä nousuun ja välttää sen notkahduksen mikä nyt uhkaa olla edessä

halusin nämä terveiset sosialidemokraattisille kansanedustajille tässä keskustelussa vielä jättää

pari tuhatta suomen metsät kasvavat enemmän kuin koskaan aikaisemmin siitä riittää niin herkästi kummuiksikin ainespuiksi ne jotka vielä meidän talouttamme meidän ilmastoamme parempaan suuntaan mutta nyt tämä hallitus ei halua tätä ei voi luvata hyväkseen käyttää suomea sitova korostetiilikainen sanoi hieman koskaan aikaisemmin hiilidioksidia

nyt nämä

esteri niistä ei sano että ei ole saaneet omansa lupauksen ja että eu kompensoi jollain tavalla tämän asian suomelle millaiseen päätös tulee ja mitä se kompensaatio on tähän kymmeniä miljoonia maksavaan kysymykseen armakselle tulevasta kysymyksestä ja toinen osapuoli mies asian vielä olla tähän animalian toimintaan

eläinsuojelua pitää tehdas on selvä ja eläinsuojelurikkomukset pitää rangaistus on päivänselvä eläinten huono kohtelu ei pidä pitää hyväksyä niin myös rikollista

päästiin nyt kannattaisi on oikeasti odottaa sitä että mitään mitä nämä neuvottelut vuoden alussa komission kanssa tästä kompensaatiosta menevät eikä nyt kahta kolmen kautta käyttää siinä kaistilaisuudessa valituksen siitä että se on jo

koska ne ovat tulevat neuvottelut ja niistä on komission kanssa käytävä alustava neuvottelu ja saatu lupaus komissaarilta siitä näkee tai mystisiä kannattaisi nyt luottaa jos olen oikein ymmärtänyt niin kysymys ei ole siitä kuinka paljon metsä kasvaa vaan metsäalasta ja jos metsäala pienenee niin me olemme velvollisia siitä maksamaan emmekä siitä paljonko niitä kuutioita syntyy sinne metsään ja tasoittamaan aivan eri asia omista

arvoisa puhemies

linjala selittää miten katsotaan tuota metsäalan vähenemistä

meillä voi olla esimerkiks pientalotontti jonka tontilla kasvaa enemmän puuta ja siihen on sitoutunut ja sitoutuu vuosien myötä enemmän puuta kuin aikana jolloin se ei vielä ollut tonttimaata vai kenties vain pahainen

onko ministerin mielestä tanssien tehtävissä jotain että saisimme sen surkuhupaisan metsämaan vähenemisen pysähtymään tai ainakin tilastollisestipoikkeamaan sillä tavalla että meidän todellinen hiilinielumme tulisi

puhemies edustaja orpolle kioton sopimuksen muka joka voimassa vielä ensi vuoden loppuun metsänhoidon tuottamilla nieluilla voidaan kompensoida metsän hävityksen päästöt täysimääräisesti vetään tuli nyt se muutos ei hoida kompensoida metsähävityksen muutosta kuin vain

ja samalla kun ihan osoitan ymmärtämystä sille mitä etelä karjalasta tässä äsken sanottiin että siellä pitää olla vastaava kohtelu kuitenkin on niin että totta kai niitten pitää ensin sopia siellä niistä isoista alueista

ei jokaista myllyä varten erikseen voi tällaista päätöstä tehdä siellä pitää syntyä vastaava juttu kuin tuolla raahen seudulla syntyi ja minä uskon että ministeri on valmis osaltaan viemään sen jälkeen sitä eteenpäin

mutta arvoisa puhemies varsinainen kysymyksenion kun ministeri väläytti täällä omassa puheenvuorossaan että päästötavoite nostetaan kolmenkymmenen prosenttiin ja toivoisin että ministeri avaisi mistä on kysymys onko eu menossa yksin kolmenkymmenen prosenttiin koska ne täytyy muistaa että eurooppa ja suomikin on erittäin riippuvainen ulkomaankaupasta jos me teemme semmoisia ratkaisuja joissa kulut globaalisti eivät ole mukana se on suoraan pois niin kilpailukyvyltään kysymykseni kuuluukin otetaanko tämäntyyppiset asiat huomioon kuten puuta kolmestakymmenestä prosentista sinitiainen etsivän rajoiteta ja ruuan tuotantoa jos ne pahimmat skenaariot toteutuvat miten pitkä olette tätä

ylipäänsä se että jos armeija pikkuisen epäilee jollakin suunnalla suomea että tuo mylly tuolla saattaa nyt merkitä mitä tuulimyllyjä rakennetaan jotain teoreettisia varjoja meidän alueellemme niin heti siihen sitten mennään mukaan

kyllä tässä myöskin puolustusvoimien kannattaisi nyt vähän katsoa minä ymmärrän että raaheen pitää tällainen tuula koskeneista ja mirva sitten otetaan

roosa puhemies

aamulla mutta kaiken kaikkiaan niin kysymyshän on valo muistuttaa siitä että se sovittiin missä neuvotteluissa että vuoden alussa palataan tähän asiaan ja mitä edustaja tiilikainen otti tä saisimme siihen miten tämä määritelläänin ovat juuri niitä asioita joista pitää löytää selkeät sävelet selkeät säännöt tässä kysymys siitä miten metsäala joko kasvaa tai pienenee niin täytyy sen totta kai noudatella silloin sitä sen todellisia muutoksia ja suomisen aikana muutkin maat

nehän ovat vähän tällä tavalla

kyllä kaikennäköiset ötökät mitkä vain ovat tulleet vastaan vaikuttaa siltä että ympäristöministeriössä jokaiselle ötökälle on oma virkamies ja sitten se virkamies vaalii sen ötökän etua välttämättä näkemättä sitä mikä on se koko suomen kansakunnan yhteinen etu ja nyt näitten ötököitten etu ja sitten kansallinen etu pitäisi tässä kyllä saada jonkunlaiseen keskinäiseen sopusointuun ja päästä asiassa eteenpäin

todelliset muutokset otetaan huomioon silloin kun katsotaan lasketaan metsäkato

ne huomioidaan ei vain tältä vuodelta ja vuodesta yhdeksäntoista yhdeksänkymmentä kumulatiivisesti tähän asti kaikki se metsämaa joka ampui zilmer sen käytöstä ja otetaan huomioon ja se miinustetaanselkään kuin aihetta lähestyä mut sen sijaan se joka vuosi syntyvän neljä kolme kymmenen ville neljä kymmenen miljoonan loppuu tonnin verran hiiltä viljelemään pystyvä

meillä on näitä hakemuksia on monen tuhannen megan edestä tällä hetkellä vireillä ja vaikka niistä kaikki nyt eivät menisikään luonnekkaasti eteenpäin niin uskon että näistä tavoitteista joita monet kritisoivat viime vaalikaudella kun me ajoimme tämän asian läpi me nyt toteamme täällä aika laajasti edustaja auttoa lukuun ottamatta että kyllä tämä sinänsä ihan on hyvä juttu

niissä määrissä mistä sovittiin viime vaalikaudella puun käytöstä mentiin niin pitkälle että metsäteollisuus ry hyppi seinille kaiken aikaa että sovittiin liian suuresta määrästä puun käyttöä

sitten kun puu ei riitä enää niin sen jälkeen mentiin sitten seuraavaksi edullisimpaan ja seuraavaksi edullisin oli silloin ja on muuten tänä päivänäkin edelleenkin tuulivoima koska sitten nämä aurinkosähköt ja aaltosähköt ja niin pois päin ovat vielä hirveän paljon kalliimpia uusiutuvia vaihtoehtoja kuin konsanaan nämä tässä

suomen metsät aiheuttavat päästöjä on lopputulos ja paljon

minä uskon että jatkossa se mitä biomassasta rakennetaan tai valmistetaan energiaksi suhteellisesti entistä enemmässä tulee olemaan muuta kuin sähköä ja lämpöä koska nimenomaan sille lämmölle ei löydy sitä käyttäjää vaikka sille sähkölle löytyisikin

nämä ovat lukemat juuri tällä hetkellä

minä uskon että te olette tehneet parhaanne ja yritätte parhaanne tehdä mutta nämä kaikki toimet ovat pelkkää tekohengitystä ja potilas hänen kuntonsa heikkenee kaiken aikaa

minä uskon että huolimatta siitä että tämä hallitus ei välttämättä hirveän kauan jatka ministeri vapaavuori kerkiää sinä lyhyenäkin aikana mikä hänellä ja muulla hallituksella on tässä aikaa tehdä paljon sen eteen että tästä tavoitteesta voisi tulla totta

olisi tarvittu vaalit uusi alku ja uusi laaja yhteiskuntasopimus missä on mukana se mitä ministeri ihalainen täällä sanoi ja paljon muuta sellaista mitä nyt tarvitaan vaalien jälkeen jotta saadaan uusi alku

arvoisa puhemies

jos te voisitte keskenänne tämän asian sopia ja minä yrittäisin vastata ministeri vapaavuorelle

miten tähän junckerin hankkeeseen mukaan lähtö onko se ihan totta että suomi meinaa täältä lähettää tekesin finnveran ja tesin rahaa junckerin pakettia varten

tämä sitä miten kovana värikasvi seitsemäs keskustelua ei syntynyt

kun te sanotte olenko keskustellut niin olen ja vuosien ajan ja osin sen seurauksena viime vaalikaudella niin kuin teidän täytyy tietää me saimme monin moninkertaisen vipuvaikutuksen sillä panostuksella minkä silloin teimme

ja minä luotan teihin vaikka teidän itseluottamuksenne horjuu että kun te käytte keskusteluja niin kyllä tekin saatte yksityistä pääomaa mukaan

tennilä tämä vaihtuvahintainen uusiutuvan sähkön tuotantotuki tai verotukihan nyt auttaa tulee vastaan sen puupolttoaineen käytössä siellä rovaniemen laitoksessa mikäli sinne sellainen rakennettaisiin

arvoisa puhemies

hän puhui kasvurahastoista ja alkavista yrityksistä ja ennen kaikkea pääministeri stubb on puhunut monta kertaa näistä startupeista ja vastaavista ja sitten kehutaan tätä esitystä mistä tässä nyt on kysymys

kaiken lisäksi se rovaniemen hanke kuuluu päästökauppajärjestelmän piiriin elikkä se pystyy hyötymään myös niistä päästöoikeuksista

kun se sitä vanhaa saastuttavaa muuttaa uudelle päästöttömälle se voi myydä niistä päästöoikeuksia mitä sillä on ja tienata

nyt minä en varmuudella tiedä kuinka paljon sillä päästöoikeuksia on mutta yleensä koneen kotelonimistä

siis se on hyvä juttu mutta eihän se ole ollenkaan ratkaisu näihin alkaviin yrityksiin sen osaamisen tuotteistamiseen kaupallistamiseen ja sen yritykseksi saamiseen

ne ovat vailla rahaa olevia tyyppejä joilla on se idea täällä ja sinne tarvitaan sitä kärsivällistä pääomaa joka on valmis odottamaan vähän ennen kuin siitä yrityksestä jotain tulee ja niin poispäin

huomasin kuitenkin että siinä tällainen väite että keskusta olisi aiheuttanut tämän kreikan velkakuplan nyt ei oikein auennut minulle kuitenkaan

kyllä kai se oli edustaja myllykoski niin että lipponen ja niinistö olivat viemässä suomen sinne euroon ja siihen joukkoon josta joukosta nyt sitten myöskin me joudumme olemaan kantamassa vastuuta siitä että siihen samaan euroon tuli pari vuotta myöhemmin muun muassa kreikka maa joka ei ollut ennen euroon liittymistä eikä kertaakaan sen jälkeen täyttänyt ensimmäistäkään kriteeriä eurokriteeriä ei ennen sitä eikä sen jälkeen mutta silti vaan se siellä sai olla pollottaa

silloin kun puhutaan siis tällaisista alkavista yrityksistä tai kasvuyrityksistä tai startupeista jotka perustuvat osaamiseen niin siellä todella tarvitaan sitten sen tyyppisiä ideoita joista yksi ei kaiken ratkaisija ollenkaan mutta yksi merkittävä keino siinä maastossa on tämmöinen kasvurahasto mistä ensimmäisen aston v vei pistein ensimmäinen rahasto pantiin pystyyn edellisen hallituksen aikaan

jos edustaja myllykoski tarkoitti sitä että keskustan niinä hallitusvuosinaan olisi pitänyt hyppiä pöydälle ja sanoa ettei tällainen meno käy nimenomaan ecofinissä tai euroryhmän valtiovarainministereitten kokouksessa mutta kun sielläkin olivat sosialidemokraatit tai kokoomuslaiset ministerit valtiovarainministerit koko niiden kahdeksan vuoden aikaan kun minäkin olin ministerinä

näinhän se meni nyt jos hivenen leikillisesti taaksepäin katsotaan

mitä tulee edustaja lindtmanin puheenvuoroon hänen siihen toteamukseensa että viime vaalikaudella totuutta ei katsottu silmiin kreikka tapauksessa kun tämä ongelma kaatui päälle

minusta ihan oikein tämmöistä itsekriittistä keskustelua ja pohdintaa on pakko käydä myöskin niiden viime vaalikaudella keskeisissä päätöksentekoelimissä toimineiden ja kuulun ilman muuta itse myöskin siihen joukkoon

se vaan oli niin että kun se tuli ja oli kaatumassa nopeasti päälle niin siinä tilanteessa kun ei ollut mitään ervvtä minkäänlaisia puskureita se tartuntavaara silloin ihan oikein oli niin kova ulospäin että sen paineen edessä oli pakko itse kunkin taipua ja hyväksyä se totuus että nyt pitää jotain tehdä

ja sitten se tehtiin samalla kaavalla hivenen eri tavalla totta kai kuin islannin ja latvian kohdalla koska ne eivät olleet eurossa ne eivät olleet samassa yhteisessä valuutassa mutta kuitenkin pääpiirteissään sen saman filosofian mukaan myöskin kreikan kohdalla nuo ratkaisut sitten tehtiin

olen ollut iät ajat sitä mieltä että niin pitäisi tapahtua ja niin pitäisi tehdä mutta ei sitä viime vaalikaudella saatu aikaiseksi ja tämän vaalikauden hallitushan on ohjelmaan suorastaan kirjannut että sellaista ei sitten tehdä